tässähän on kysymys klassisesta tietojenvaihtosopimuksesta liittyen harmaaseen talouteen ja veroparatiisitoimintaan

arvoisa puhemies

jokaisella istuvalla hallituksella on aina suosikkiaiheensa josta se pyrkii tietysti guinnessin ennätyskirjaan pääsemään

aivan onneton juttu

hyvä että valiokunta ehdottaa sitä että nyt tätä vähimmäismäärää ainakin pitäisi nostaa ja vielä jopa kehottaa hallitusta toimimaan tähän suuntaan

andorralaisena maanomistajana lausun erinomaisen suuren iloni siitä että suomen valtio on tekemässä tietojenvaihtosopimuksen andorran valtion kanssa

tämä hallitus joka todennäköisesti vielä tässä istuu muutaman kuukauden on ilmeisesti pistämässä laudalta kaikki aikaisemmat hallitukset

arvoisa puhemies

kiinnitän erityisesti huomiota siihen että finanssiomaisuusmäärä

näillä tiedoilla on varmasti mitä suurin merkitys tulevaisuudessa

tukiorganisaatiokseen se on valinnut oecdn ja sen niin sanottujen veroparatiisien tietojenvaihtosopimusluonnoksen

on syytä muistaa että meidän valtiovarainministerimmekin on ottanut viime aikoina kantaa kreikan asioihin ja siihen olemmeko imfn kautta muun muassa jelppaamassa kreikkaa

tämä on semmoinen tarjous josta ei koskaan voi kieltäytyä

on nyt jo neljä kertaa globaali bruttokansantuote

tästä hallituksen esityksestä käy ilmi että tämä on pohjoismainen projekti jolla on oikein projektiorganisaatiokin

nyt viimeinen selvitys osoitti että kreikkalais

jos tässä sitten yritetään keppaloida meidän finanssikriisiemme kanssa tällaisten finanssiomaisuusmassojen kanssa niin huonostihan siinä vain voi käydä

jaa jaa a tuota mitä hänen ohjattua jotkut kreikkalaiset omistajaluokkaan kuuluvat juristit ja lääkärit olivat käyttäneet veroparatiisina nimenomaan andorraa elikkä toisin sanoen ne tulot joiden piti mennä kreikan valtiolle olivatkin menneet andorran kautta johonkin muualle

mielenkiintoiseksi tämän asian tekee se että tätä nimenomaista esitystä joka nyt on pöydällä on eräällä tavalla ennakoivasti käsitelty jo tarkastusvaliokunnassa itsensä verohallituksen pääjohtajan

yhdessä asiassa hän ainakin yhden kerran oli täydellisesti oikeassa

olisi erinomaisen paikallaan että samanaikaisesti kun oecdn sopimus muutettaisiin sellaiseksi kuin se alun perin oli nämä neljä keskeistä keskuspankkia lopettaisivat setelirahoituksen ensi tilassa

kun finanssikriisi iski päälle niin ensimmäinen asia mikä hänelle tuli mieleen oli se että veroparatiisit kuriin siellä niitä rahoja kuitenkin on joita voitaisiin käyttää asiallisesti valtiontalouksien korjaamiseen

lähetekeskustelu on esitellä päiväjärjestyksen toinen asia kuin myös neuvosto ehdottaa että se laitettaisiin valtiovarainvaliokuntaa keskustelua tästä edusti pulliainen osa puhemies listalla on kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskeva hallituksen esitys

kun nyt tähänkin sopimukseen on saatu klausuuli siitä että täytyy siirtyä automaattiseen tietojenvaihtoon niin sitä suuremmalla syyllä täytyy ilolla tervehtiä suomen valtion ja valtiovarainministeriön aktiivisuutta näissä asioissa

onneksi joku oli niin fiksu että hän kertoi että siellä pariisissa on myöskin oecdn päämaja ja siellä on jo valmiiksi tehtynä oecd sopimusluonnos jota voitaisiin käyttää tässä tapauksessa hyväksi elikkä voitaisiin siirtyä avoimempaan reilumpaan ja läpinäkyvämpään tietojenvaihtoon siitä että veronkiertäjät saataisiin globaalisti kuriin

listalla on viime aikoina ollut melkein joka ikinen kerta kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevia esityksiä

arvoisa puhemies

kaipaan yksinkertaisen verotuksen varmistamista koskevia hallituksen esityksiä kipeästi sillä harmaan ja mustan talouden ryövärit ovat olleet taas liikkeellä niin että joka ikinen viikko tulee ilmoituksia yhä suuremmista jengeistä jotka ovat harrastamassa sellaista toimeliaisuutta

tällä hetkellä näitä oecdn tietojenvaihtosopimuksia on voimassa seitsemän kappaletta joista yksi tulee varmasti lähiviikkojen ja kuukausien aikana aivan erityisen arvioinnin kohteeksi

niin syntyi sitten tämän jo kertaalleen hyväksytyn ja käynnistetyn ohjelman uudelleen lämmittäminen ja siitä on nyt arvoisa puhemies osa juuri käsittelyssä

arvoisa puhemies

tämä mietintö oli ensimmäisessä käsittelyssä viikko sitten ja silloin pyysin puheenvuoron sen johdosta että ed

räsänen oli käyttänyt mielenkiintoisen puheenvuoron jonka sisältönä oli se että jos niin sanotussa raiskaustapauksessa syntyy raskaus niin tätä raskautta ei pidä keskeyttämän ja hän oli kehittänyt siihen sitten sosiaalipoliittisen mallin millä tavalla hoidetaan tämä tapaus sitten aikuisuuteen ja elämän päättymiseen saakka

näitä kahdenvälisiä sopimuksia on ollut käsittelyssä muutama kymmen ja mielenkiinnolla olen seurannut valtiovarainvaliokunnan käytännössä siis sihteeristön käyttäytymistä tässä asiassa sillä asia on tismalleen sama mutta mietintö pitenee aina pikku hiljaa

yhdysvaltojen ja sveitsin välillä oli tämmöinen samanlainen tietojenvaihto operaatio ja siinä se johti hyvin merkittäviin tuloksiin sitten oli sellainen nimenomaan liechtensteinin kanssa ja siinä oli niin ikään parintuhannen henkilön ja instituution yhteystiedot

räsäselle hänen ollessaan pois ja jotta hänelle viesti menee perille niin totean nyt sen että tässä se pieni ero on elikkä minun mielestäni tällaisessakaan tapauksessa ei pidä kieltäytyä siitä raskauden keskeyttämisestä koska asiat pitää laittaa suhteellisiin mittakaavoihin

minä toivon että se pitenisi vielä vähän reilummin ja sanonnat terävöityisivät

nimittäin nyt ollaan ihan

nythän tarvitsee aina tietää yksilöidysti mitä verotietoja siltä toiselta oecd valtiolta kaivataan siis pitää yksilöidä se tieto kun se tietysti voisi olla niin että se on automaattista että kun käytännönoin tämä on nyt viikon listat ovat saatavissa ja on katsottavissa onko meidän kotimaan väki vienyt rahojaan näihin veroparatiiseihin jemmaan laitettavaksi

nämä olivat kaupan

eräät valtiot ostivat nämä tiedot muun muassa saksan liittotasavalta

ja ja tuottaja

ja saksan liittotasavallassa tämä operaatio johti siihen että yksi pääjohtajakin joutui käpyttelemään työnhakumarkkinoille kun meni virka alta

jaa jaa ne oli ilmestynyt ajatus näihin nyt viime kevään ja tämän alkusyksyn aikana on ilmaantunut ajatus että tämä siis voisi tulevaisuudessa tapahtua automaattisesti ettei tarvitse kerjäillä näitä tietoja

nyt liechtensteinin kohdallahan mielenkiinto kohdistuu siihen että suomella on näitä tietoja ollut käytettävissään

silloin kun tämä asia oli akuutti sitä asiaa on käsitelty meidän laillisuusvalvontajärjestelmässämme ja todettu että koska kysymys on tämän tulkinnan mukaan varastetusta tiedostosta niin sillä ei tehdä mitään

ja tämä on aivan oikea homma

minä uskon että eduskunnassa tämä tullaan kun kilpailevia päätösehdotuksia ei ole kaanaassa niin meille jotta tämä pöydässä hyväksymään yksimielisesti ja nyt tällä kertaa sillä yksimielisyydellä pitäisi olla niin paljon kanttia ja pontta että hallitus ottaa tämän vakavasti ja tästä tulee automaatti elikkä ruvetaan jotakin politiikkaa tekemään

tämä on hyvin mielenkiintoinen asia joka koskettaa tätä eduskuntaa ja vielä enemmän seuraavaa eduskuntaa

tämähän on tavallaan jos sitä käytetään niin kuin sitä aiotaan käyttää varastamista tulevilta sukupolvilta mitä suuremmissa määrin

aivan lyhyesti tästä hallituksen esityksestä

mutta tässä on nyt aivan oikein lähdetty siitä että sitä vähimmäismäärää pitäisi nostaa ehdottomasti ja se on erinomaisen paikallaan oleva tavoite

jos siis nyt ollaan sellaisessa tilanteessa arvoisa puhemies että näitä tietoja jotka nyt saadaan jollakin konstilla haltuun ei tällä eettisellä perusteella voida käyttää toista varkautta vastaan niin olemme aika mielenkiintoisessa tilanteessa

mutta se edellyttää sitä että valtiovarainministeri ryhtyy ponnekkaasti ajamaan tätä asiaa ja että se ministeri joka oecdssä suomea edustaa myöskin siellä toimii tämän tavoitteen mukaisesti

tiusanen hyvin havaitsi valtakunnan päälehdessäkin oli koko sivun juttu siitä millä tavalla pannoitetaan susia ja niistähän nyt kai tässä lähinnä on kysymys

sehän merkitsee käytännössä sitä että voidaan näyttää niille jotka ovat epäileväisiä että tuolla täsmälleen tuossa radiopeilauspisteessä ne eläimet ovat ja siinä voisi jokainen käydä laskemassa esimerkiksi talvikelillä montako niitä jälkiä on

sitten vielä se yksi pikantti yksityiskohta jonka olen todennut jo aikaisemminkin täällä että näihin asioihin liittyy myöskin tämmöisiä moraaliasioita tosin kaupassa ja sellaisessa hommassa ei kai juuri moraalia esiinny

se on mckinseyn tutkimustulos jonka mukaan finanssiomaisuus joka on tällä tavalla luotu on neljä kertaa globaali bruttokansantuote

arvoisa puhemies

kun tätä hallituksen esitystä rupesin lukemaan niin tämä kuulosti erittäin tutulta asialta ikään kuin tätä olisi käsitelty aivan vastikään täällä ja nyt kävi hyvin selvästi esille valiokunnan varapuheenjohtajan toimesta että todella tutusta asiasta oli kyse

mutta se homma voi olla todella moraalitonta

eihän tässä ole mitään järkeä ei järjen hiventäkään

eräissä niistä valtioista joiden kanssa suomi on tämän kahdenvälisen sopimuksen solminut on tapahtunut sellaista että ne ovat ryhtyneet myymään ääniä kansainvälisessä valaanpyyntikomissiossa tavoitteena että kaikki valaat saa vapaasti tappaa valtameristä pois

jos siis nokanvalkaisu alkaa tämmöisistä ennakkotapauksista joissa on päästy näihin rosvoihin minä olen nyt oppinut jotakin tällä vaalikaudella ed

arvoisa puhemies

siihen mitä arvoisa ministeri äsken esittelypuheenvuorossaan totesi minulla ei ole mitään huomautettavaa ja lisättävää mutta siitä katvealueesta kylläkin totean jotakin joka mielestäni on erittäin relevanttia juuri nyt

aivan lyhyesti

kiinnitän huomiota vain yhteen yleiseen näkökohtaan ja siihen että kun ymmärrän tämän selvästi liittyvän elvytysjakson ilmiöihin ja politiikantekoon niin missä ja millä julistetaan elvyttävän toimeliaisuuden tarpeellisuuden päättymishetki

minua pikkuisen hämmästyttää se yrittikö ympäristövaliokunta tehdä tätä muutosta vai jäikö se muutos puolitiehen koska tämä rationaliteettihän tässä tuli harvinaisen selvästi esille

että rosvoista pitää käyttää rosvo koijari ja kaikkia inhottavia ilmaisuja mitä olla voi ja nyt minä siteeraan häntä siinä tässä on kysymys juuri tällaisista rosvojen kiinni saamisesta ja jos niitä ruvetaan suojelemaan niin ei tästä todellakaan tule mitään

ensinnäkin totean että naisten ruokintapaikka vaikkei paikkojen ruoka haaskaruokintapaikkojen rekisteröintiasiat ovat erinomaisen hyvä asia tässä yhteydessä tulla hoidetuksi sivutuoteasetuksen seurannainen joka ovat tuottanut paljon murhetta ja vähän päänsärkyäkin

joka tapauksessa tämä osoittaa kuinka tarkkaavainen pitää valiokunnassa olla lainsäädäntötyötä tehdessä niin että tällaisiin laiskanläksyihin ei olisi aihetta

elikkä hyvin helposti käy niin että tämän laatuiset lainsäädännöt jotka on tarkoitettu todella määräaikaisiksi todella tiettyyn tilanteeseen räätälöidyiksi yhtäkkiä muuttuvatkin kestäväksi lainsäädännöksi

mutta sitten arvoisa puhemies kun tässä ovat luonnonvaraisena elävät eläimet niin kuin ulkopuolella niin minä totean että meille tulee mielenkiintoisia eläimiä tällä hetkellä suomeen

niin kuin tässä jo äsken on käynyt useamman kerran esille tarkastusvaliokunta on käsitellyt näitä asioita nyt useampaan kertaan informaatio ohjauksen näkökulmasta ja tuottavuusohjelman näkökulmasta ja nyt sitten myös perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta

elikkä tässä tapauksessa itse se peruslainsäädäntö eräällä tavalla romutetaan

ne ovat muun muassa susia eläviä susia joita tuodaan koiranpentuina suomeen ja niitä pidetään ihmisten kotieläiminä vaikka niitä ei saisi pitää kotieläiminä

nimittäin ajattelin tämän lyhyen puheenvuoroni aloittaa juuri siitä mihinkä uavn puheenjohtaja puheenvuoronsa päätti elikkä viime viikonvaiheessa kuulimme siitä kuinka ulkoministerimme ajaa muitten eu maitten ulkoministereitten kera omia suomalaisia tavoitteita

arvoisa puhemies

on tietysti historiallista että täällä vihreä oikeusministeri ensin esittelee asian ja sitten ed

jos nyt sitten toistamiseen käy ilmi että peruspalvelut tai perusoikeudet eivät toteudu ja kun olot vähän ankeentuvat tässä sen kai kaikki ovat havainneet oletteko kuntaministerinä valmis pitämään huolen siitä että syksyn budjettiriihessä nämä asiat otetaan sillä tavalla esille että tämänlaatuinen ilmiselvästi laiton tilanne ei voi valtakunnassa jatkua

tiusanen jo totesi erinomaisen myönteinen asia mutta kiinnitän huomiota muutamaan näkökohtaan

tiusanen jatkaa samoilla sanoilla että on hieno asia että jo nyt kolmannen vaalikauden aikana nämä puhutut asiat saadaan hoidetuksi

tämä on todellinen vaara

minä olen susien kanssa elänyt samassa häkissä ja terveenä säilynyt kun tiedän mitenkä niitten kanssa eletään mutta kaikki eivät sitä osaa

silloin kiinnitettiin huomiota muun muassa uljuan patoaltaaseen tuolla meidän vaalipiirissämme ja sen mahdollisiin turvallisuusriskeihin

aselakiehdotus tuli varsin problemaattisena ja paljon keskustelua herättäneenä eduskunnan käsittelyyn

ja minä arvoisa puhemies jatkan tästä samasta että en kerta kaikkiaan keksi mitään konstia olla toista mieltä

kun he ajavat omia tavoitteitaan eun huippuvirkoihin ja suomi omiaan niin miksi ei vastaavaa aktiivisuutta ole ykn virkoihin

siihen suhtauduttiin silloin asiantuntijalausunnoissa varsin kevyesti

valiokunnan käsittelyn jälkeen esitys on muotoutunut jos näin voidaan sanoa varsin paljon selkeämpään ja erilaiset näkökohdat huomioon ottavampaan muotoon mitä on pidettävä erinomaisen hyvänä asiana

se tähtää siihen että nämä varannot selvitetään perin juurin täydellisesti

lisätalousarvio on hyvin perusteltu kauttaaltaan mutta kiinnitän huomiota yhteen yksityiskohtaan joka on sinänsä äärimmäisen positiivinen mutta joka on aiheuttanut nyt syvää hämmennystä ja voi aiheuttaa sen että ei tapahdukaan yhtään mitään

mikä onkaan tänä päivänä tilanne

ennen vanhaan siellä oli apulaispääsihteereinä ja vaikka minä suomalaisia mutta mutta nyt viime aikoina tappaa tai sihteerinä apulaispääsihteerinä ja suomalaisia mutta eipä viime aikoina ole kai yhtään ainutta kommenttia kuulunut tähän samaan suuntaan

ja se alkutieto on tietysti aivan järisyttävä siis siinä mielessä hyvä että niitä mineraalivaroja on aivan uskomattoman paljon ja ne ovat uskomattoman arvokkaat

tiusanen jo tuossa osittain käsitteli on tämä cites sopimus että tällä hetkellä niin kuin valtakunnan päälehteäkin seuraamalla hyvin voi todeta cites sopimuksen rikkomukset ovat maailmanlaajuisia tapauksia

sivulla sanotaan näin

elikkä toisin sanoen siinäkin suhteessa nyt avattu foorumi keskustelulle arvoisa puheenjohtaja salolainen on erinomaisen hyvä ja hyvä että asia tuli esille tässä